rakentaminen on nyt edullisempaa kuin nousukaudella jolloin kamreerit valistavat kansalaisia aina talouden ylikuumenemisen vaaroista

iskut ovat mahdollisia

en tohdi tätä sentään luulla

tästä on julkisuudessa ollut paljonkin puhetta esimerkiksi että ennen britannian kansanäänestystä saattaa jotain tapahtua

eläkää todeksi siellä kokomustissa mainosspottienne sanat siis peukalo näinpäin eikä näinpäin siis tsemppiä eikä alaspäin näinhän se menee

mielestäni on erittäin tärkeää että me pidämme hyvät suhteet britanniaan

nyt ei ole ylikuumenemisen vaaraa joten johdonmukaisuuden ja rehellisyyden nimissä toimitaan nyt rakentamisen edellytysten puolesta

miksi

no siitä yksinkertaisesta syystä että meillä kävi merentutkimuslaitoksen porukka eduskuntaryhmän kuultavana ja puhuttiin pitkään ja perusteellisesti ja he pystyivät perustelemaan tämän asian vastaansanomattomasti

siihen on kolme pointtia

tulevaisuus on nuorten

edustaja elo kysyi transatlanttisista suhteista

uusia kohteita tarvitaan myös mutta etenkin täällä pääkaupunkiseudulla on lukuisia alueita jotka vaativat kunnostamista peruskorjaamista

edustaja touko aalto minä olen samaa mieltä puheenjohtajana ja ulkoministerinä toisin kuin jotkut vihreät ovat perustuslakivaliokunnassa eri mieltä ja sitten täällä salissa toista mieltä

mitä johdonmukaisuutta tämä on

ne ovat tärkeitä

kolmas pointti on että se on toiseksi suurin nettomaksaja euroopan unionissa

suomi on yksi eop rauhankumppani yhdessä ruotsin georgian jordanian ja australian kanssa ja meille on tärkeätä että myös tätä yhteyttä pidetään yllä

on aivan käsittämätöntä väheksyä britannian roolia ja tätä merkittävyyttä joka siihen liittyy

ja sitten arvoisa rouva puhemies vihreät

kannustavalla perhepolitiikalla on mahdollisuus saada syntyvyys nousuun sieltä voima kumpuaa

hallitus on ajanut tätä asiaa alligaattorin aivoilla yhtä litteästi ja yhtä ohuelta kerrokselta eihän siitä muuta voi sanoa

mielestäni on tärkeää antaa britannialle viesti brysselistä suomesta lontoosta mistä vain että suomi on britannian ystävä me haluamme kauppaa me haluamme vaurautta me haluamme yhteistyötä me emme haudo kostoa me emme ole katkeria me emme halua revanssia

sitten irakista ja palautussopimuksista ja turkista

arvoisa rouva puhemies

meillä on täällä eturivissä edustaja haavisto erityislähettilääni nimenomaan somaliassa ja eritreassa ja niillä alueilla jotka hän hyvin tuntee

haluan vielä että tulee selväksi tämä historiallinen konteksti ja se miksi tämä historiallinen vääryys oikaistaan uskon että se teille sosialidemokraateille käy oikein hyvin

juuri heidät jotka sieltä sorateiden varrelta kankeutuvat töihin ja saavat pientä matkavähennystä te haluaisitte maksumiehiksi vai polkupyörälläkö pitäisi lähteä

viisas ihminen ottaa huomioon jälkipolvet sillä he hoitavat meidät kun olemme kukin aikanamme sen hoidon tarpeessa

pulliainen olen iloinen että tulitte takaisin piipahditte tuossa että te kestätte tämän kritiikin kuten monet muut vihreät eivät tunnu kestävän

on kuultava lähiökansan ääntä koska kyllä lähiökansa tietää se on nyt vaaleissakin nähty eikä hallituksen pidä olla ynseä näitä alueita kohtaan

tämä on hyvin tärkeätä että siellä syntyy näkymä ihmiselle että hänellä on jokin mahdollisuus tällä alueella että hänellä on tulevaisuudennäkymä koulutus työtä

hallituksen käsitys johtajuudesta on kieroutunut

epävarma johtaja huutaa ja sanelee

hallituksen huonojakin esityksiä arvostellaan mutta niitten puolesta äänestetään ja se tuntuu minusta hieman ongelmalliselta noin moraalin kannalta

kun poikkeuslakiesitys annettiin kekkonen jääväsi itsensä viiden minuutin ajaksi

tulee moninkertainen hyöty energiatehokkuudessa työllisyydessä paremmassa asumisessa kaikessa siis kaikki voittavat winwin tilanne

hienoa että hallituksessa vihreiden mieliksi otettiin oikein puulusikka käteen ja peruttiin sanelupäätös

arvoisa puhemies

siellä ei tänään ollut letkut irti mutta on ilmeisesti niin hyvä kestohitti että te olette paljon pitemmällä menneisyydessä puheissa kuin financial times joka taisi olla viime viikolla puhui tästä

oikeusministeri kristian gestrin

parlamentti on se missä oppositio on yhtä arvokas kuin hallitus

kaksi päivää myöhemmin tästä tehtiin eduskunnalle virkatoimien lainmukaisuudesta kysymys ja hallitusmuoto ei tunne viiden minuutin esteellisyyttä

tässä sitä nyt ollaan puun ja parkin välissä

kaikilla meillä on se tavoite että tästä varmasti sinänsä kipeästä erosta huolimatta joka käsitykseni mukaan kyllä toteutuu koska esimerkiksi molemmat johtavat konservatiivipuolueen ehdokkaat theresa may ja michael gove ovat sanoneet että tätä noudatetaan on hyvin tärkeätä että kaikki maat suhtautuvat britanniaan asiallisesti ja neuvottelut käydään sitten aikanaan yhteisesti

pistäkää te arvoisa hallitus valtiovarainministeriö selvittämään varmuuden vuoksi eurosta eroamisen kustannuksia niin minä etsin pari asiantuntijaa selvittämään

siellä voi odottaa bulgarian reitti jokin muu reitti joka johtaa venäjälle ja tämä on aivan olennaista että tästä pidetään myös huoli että se muuttovirta ei mene sinne

tämä on hyvin hankala asia koska tähän liittyy vielä näitten mainittujen lisäksi turkkivenäjä vastakkainasettelu tällä hetkellä erittäin voimakas ja siinä ovat vastakkain myös nato maa turkki ja venäjä

eli täytyy sanoa että onneksi sosialidemokraateilla on pitkä muisti

mitä tulee ruuan arvonlisäveroon niin minkä takia vasemmisto ei voi ruokaa ja lääkkeitä antaa halvemmalla arvonlisäverokannalla kuin kaiken maailman himphamppujen myynnin

mielenkiinnolla seuraan sitä kädenvääntöä joka tässä on selvästi syntynyt

herra puhemies

minkälaista politiikkaa tästä voi tulla puolustuspolitiikkaa tai mitään muutakaan politiikkaa kun hallituspuolueet ovat täysin vastakkaisilla kannoilla

arvoisa puhemies

perussuomalaiset hyväksyvät sen tavoitteen että työssäoloaikoja on pidennettävä mutta ensisijaisesti näin on tapahduttava aikaistamalla siirtymistä opiskelusta työelämään

kun mietitään tartuntaa niin se että kreikka saa tämän paketin tulee johtamaan siihen että portugali tulee melko pian hakemaan tätä pakettia

oppineet juristit paavo kastari veli merikoski ja mikael hiden joutuivat myöntämään että menettely oli ollut virheellinen

ja aivan kuten sanoitte niin ihmissalakuljettajat rahastajat he muutamassa päivässä joskus jopa tunneissa pystyvät kontrolloimaan tätä muuttovirtaa

arvoisa herra puhemies

tehdään tämä yhdessä

muutamaa käytännön asiaa seuranneena totean että esimerkiksi autorekisterikeskuksen pilkkominen ja saneeraus oli tapahtuma jossa unohdettiin sekä sydän että järki ja ihminen

tässä on aivan samasta kysymys

täältä tulee tällainen teknokraattinen ylimystöajattelu ja ne ihmiset jotka tekevät sitä työkseen ja ovat hyvillä tuloksilla tehneet saavat sen sitten tiedoksi jossain vaiheessa

jos eduskunnan perustuslakivaliokunnan enemmistö olisi todennut saman pääministeri ja oikeusministeri olisi jouduttu asettamaan syytteeseen valtakunnanoikeudessa

tämä on todella vaarallinen kuvio

siinä hallituksella on parantamisen varaa

pidetään huolta työntekijöistä ja yrittäjistä sekä talonpojista

otan suurelta osalta tämän kunnianosoituksena siitä että oppositio ymmärtää että ulkoministeri tekee sitä työtä johonka hänet on valittu

stx ja rauma ei mennyt niin kuin piti

kyllä te olette kärsivällinen mies

edustaja zyskowicz jos tämä raunioittaa koko euroopan talouden miksi ruotsi tanska iso britannia eivät vapaaehtoisesti ryntää pelastamaan kreikkaa koska kai niittenkin talous tuhoutuisi jos suomen

arvoisa puhemies

tämähän elää kyllä voimakkaasti

oli niin sanotut viennan kakkosneuvottelut kunnes tuli tämä lentokoneen alas ampuminen joka vaikeuttaa tätä prosessia ei niinkään välttämättä venäjän ja usan välillä mutta turkin ja venäjän välillä ja muuten

ei tämmöistä saneerausta kannata tehdä joka toiminnallisesti ei paranna joka rampauttaa toimintoja pistää ulos pitkään alalla olleita naisvaltaisia työpaikkoja aiheuttaa mielenterveydellisiä ongelmia ja kokonaiskustannukset eivät alene vaan tulevat takaisin sairastumisina työttömyyskorvauksina ja muina

mutta sen verran edustaja uotila teidän liikenneministerinne kyllönen sai aikaiseksi te kun olette täällä vaatinut espoolle metrorahoja että ehti vielä hallituksen ministerinä ilmoittaa että ei tule

sote päätös pystyttiin tekemään

tietenkään minkään näköinen terroriteko ei ole hyväksyttävää

mikä ihme on ettei tätä kuntapäätöstä pystytä tekemään

ihmisestä on pidettävä huolta ja kannettava vastuu

toinen asia on sitten se että tällä hetkellä britannia on täysivaltainen eun jäsen kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen

ja edustaja

meillä on kolme euroopan parlamentin jäsentä jotka ovat esittäneet aivan viime päivinä että pkk poistettaisiin terroristiorganisaatioiden listalta

ruumiin ja mielen terveys mahdollistavat pidemmät työurat satsataan niihin neuvoloista lähtien

puolustetaan suomalaista työtä

aivan oikein suomi on mukana suomen pitää olla siinä mukana koska imf ei ole pettänyt meille lupauksiaan toisin kuin euroopan unioni ja kreikka

jarruissa

ei missään normaalin yksityisen sektorin puolella ole mitään viiden vuoden irtisanomissuojaa saati ketjutusta

mutta kun byrokratiatalkoita pitää pitää kuten esimerkiksi edustaja kalmari sanoi niin muutama sellainen byrokratia josta eussa voi aloittaa

olen ottanut asian esiin sekä irakin ulkoministerin että afganistanin ulkoministerin kanssa

sosialidemokraatit myönsivät että valco on virhe

myös toista eu maata tässä tapauksessa britanniaa pitää kunnioittaa eikä lähteä sitä kritisoimaan perusteettomasti

he nimittäin eivät käsitykseni mukaan osallistu vaan junioribondinhaltijat kyllä osallistuvat

sektorikohtainen hallitustenvälinen sosiaalisen dialogin komitea oliiviöljyn markkinointistandardien säätely eun koulumaito ja kouluhedelmäjärjestelmä maaperädirektiivi tulvadirektiivi ja kuinka ollakaan energiatehokkuus ja tästä energiatodistuksesta me toden totta olemme joutuneet kärsimään

asko seljavaara sanoi aivan hyvin että tämmöinen pako aivovuoto uhkaa nyt kun ihmiset jotka ovat kyvykkäitä kielitaitoisia asiaan perehtyneitä katsovat muita mahdollisuuksia mitä täällä on

tuskin tämä oikeuttaa pkkn toimintaa ja luo mitään pohjaa sen poistamiseksi tältä listalta

työttömyyttä pahempaa on vain sota